hallitusvasemmistolla on aika palata periaatteidensa ohjelmiensa ja vaalilupaustensa äärelle työtätekevän ja pienituloisen kansan asialle

arvoisa puhemies

keskustan olli rehn kokoomuksen jyrki katainen ja sixten korkman ovat yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa nostaneet ainoaksi vaihtoehdoksi yhä kovemmat leikkaukset kansalaisten toimeentuloon ja julkisiin menoihin

satonen totesi valiokunnassa tehtiin hallituksen esitykseen muutoksia muun muassa tämä hoitovapaaoikeuden laajentaminen perheenjäsenten ja omaisten lisäksi myös muun läheisen henkilön erityistä hoitoa varten

kysymys on tapauksista jotka ovat niinkin vaikeilla alueilla kuin salon kaupungissa ja muutamilla muilla varsinaissuomalaisilla heikon työllisyyden paikkakunnilla

mutta kyllähän tässä ollaan tekemässä historiaa tämän hallituksen aikana myös siinä että nyt poistuu tässä kehysesityksessä viimeinen työllistämiseen liittyvä velvoite

talous on taantumassa mutta talousrikollisuus kasvaa ja voi hyvin

meillä on jo ajat sitten luovuttu täystyöllisyyden tavoitteesta meillä on luovuttu eduskunnalle esiteltävästä työllisyyspolitiikan tavoiteohjelmasta ja meillä on luovuttu työllisyyskertomuksista

ministeriöstä on tullut merkittävä jarru tehokkaiden toimien käyttöönotossa ja säätämisessä

voimassa olevan lain mukaan työnantaja ei saa irtisanoa raskaana olevan tai perhevapaata käyttävän työntekijän työsopimusta taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla ellei työnantajan toiminta pääty kokonaan

tämä talo alkaa olla työttömyysongelman ulkopuolella ja se kyllä valitettavasti kun täällä varsinkin nuorempia edustajia kuuntelee tuntuu olevan melko kaukaista todellisuutta

se mitä nyt tarvitaan on vasemmiston ay liikkeen ja kansalaisliikkeiden päättäväisiä reaktioita massiivista vastarintaa kaikkialla euroopassa jotta pysäytetään kriisin laskujen maksattaminen tavallisilla pieni ja keskituloisilla ihmisillä

kun asiantuntijaryhmä laati sisäisen turvallisuuden ohjelmaa ja ehdotti siihen kuusi kohtaa talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumiseksi ministeriö vastasi seuraavasti

työnantajalle on lisäksi säädetty käänteinen todistustaakka jonka mukaan irtisanomisen katsotaan johtuneen työntekijän raskaudesta tai perhevapaan käyttämisestä ellei työnantaja voi osoittaa sen johtuneen muusta seikasta

valtiovarainministeriön koordinoitu kanta on se että raporttiin ilmestynyttä talousrikostekstiä on mahdoton hyväksyä

siinä sanotut asiat ovat pahasti kesken ja valmistelun aloittamisestakin vallitsee täydellinen erimielisyys

tämä työllisyyslakien viimeinenkin velvoittava pykälä joka poistetaan koskee myös aluepolitiikan alasajoa nimittäin sitä että ei kanneta enää huolta alueista joilla on paljon keskimääräistä työttömyysastetta raskaampi työttömyys

tämän erityisen suojan ulkopuolelle uuden hoitovapaan käyttäjät haluttiin valiokunnan enemmistön toimesta sulkea ja pidimme sitä kyllä täysin perusteettomana

myös tämän ongelman erityisestä hoitamisesta luovutaan

mietinnössä todetaan että valiokunta pitää tärkeänä että hallitus seuraa antavatko esityksessä ehdotetut omaishoitovapaan irtisanomissuojaa koskevat säännökset vapaalla olevalle riittävän turvan siten että läheistään hoitanut voi palata työhön ilman pelkoa työpaikan menettämisestä

eun ajaman pankkien tukemisen ja pääomaliikkeiden vapauden sijasta on ryhdyttävä määrätietoisesti rajoittamaan keinottelua ja finanssipääoman valtaa

ei euroakaan suomalaisten veronmaksajien rahaa keinottelijoiden pelastamiseen ei euroakaan

tässä ed

ministeri pekkarinen totesi aivan oikein että valtiot kantavat kaikki riskit sekä laivaa rakentavan yrityksen riskit että tilaajavarustamon riskit

satonen vetosi siihen että jos olisimme ulottaneet yhtäläisen perhevapaiden irtisanomissuojan koskemaan myös tätä vapaata olisi vapaata käyttävän irtisanomissuoja ollut parempi kuin muiden työntekijöiden yrityksessä

mutta pitää muistaa että suomi on valinnut myös telakkateollisuuden osalta sellaisen omistajapolitiikan että se ei puutu omistajana mitenkään tämän maan kehitykseen toisin kuin ranska ja monet muut maat jotka nyt ovat pystyneet ohjaamaan suurien kansainvälisten telakkayhtiöiden tilauksia myöskin oman maansa telakoille

kun työntekijä palaa työhön hän on samojen taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella käytävien yt neuvottelujen kohteena kuin muutkin yrityksen työntekijät

uusi palkaton perhevapaa ei anna työntekijälle subjektiivista oikeutta määräaikaiseen poissaoloon vaan poissaolo perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen määräaikaisesta vapaasta

mitä te aiotte tehdä muuta kuin sen että veitte energiaveroesityksellä myöskin maakaasun vetomahdollisuuden ja voimalahankkeet varsinais suomesta

lisäksi olisi ehdottomasti pitänyt käsitellä vapaalla olevan työntekijän toimeentuloa ja hänen eläketurvaansa ja muihin sosiaalietuuksiin liittyviä kysymyksiä

asiantuntijakuulemisessa aivan oikein epäiltiinkin että tässä muodossa uuden perhevapaan käyttö luultavasti keskittyy taloudellisesti hyvin toimeentuleville ellei käytettävissä sitten ole esimerkiksi hoidettavan merkittävää varallisuutta

juuri kysymys hoitovapaata käyttävän irtisanomissuojasta oli asia josta jätimme vastalauseen

arvoisa herra puhemies

vasemmistoliitto ja sdp ovat tehneet hallintovaliokunnan mietintöön omat vastalauseensa joissa ehdotetaan että sormenjälkirekisteriä ei lainkaan perusteta

täällä on jo moneen otteeseen todettu että vaikka eun passiasetus velvoittaa tallentamaan sormenjäljet passiin se ei velvoita muodostamaan niistä kansallista rekisteriä

poliittisen historian aallokossa myös meillä täällä suomessa on eletty aikoja jolloin vallassa olevien poliittisten voimien harjoittamaa vainoa on voinut välttää vain siirtymällä maan alle turvautumalla tuntemattomuuteen valtion repressiivisen väkivaltakoneiston ulottumattomiin

söderman aivan oikein totesi historiassa käänteet ovat varsin jyrkkiä ja asia joka kuvitellaan jo kauan sitten ohitetun ja unohdetun on yhtäkkiä sitten edessä

minusta on sangen vastenmielistä että valtiolle annetaan oikeus kerätä käytännössä kaikilta kansalaisilta elinikäinen biotunniste ja muodostaa siitä varsin helppo ja väljäkäyttöinen rekisteri

täällä ed

tölli kävi läpi myös niitä lakimuutoksiin tehtyjä rajauksia jotka ovat sangen tarpeellisia ja juuri niitä vastaanhan täällä ed

jos haluamme että turvallisuutemme kasvaa meidän tulee huolehtia että suomi ja suomalainen yhteiskunta pitää huolen kansalaisistaan että köyhyys ei kasva että nuorille annetaan työtä ja elämisen mahdollisuus että suuria väestöryhmiä ei syrjitä että piilotettu viha ja katkeruus eivät kasva että yhteiskunnassa annetaan tilaa ja resursseja vapaalle kansalaistoiminnalle todelliselle kansalaisoppositiolle ja viesteille myös siitä todellisuudesta ja niistä elämänolosuhteista joista valtaeliitillä ei ole käsitystä tietoa tai näkemystä tai edes minkäänlaista kiinnostusta

kun luen vihreiden hyviä ohjelmia muun muassa yksityisyyden suojan puolustamisesta ja kansalaistoiminnan ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamisesta ja kun kuuntelen edustajien puheenvuoroja ja syvää huolta muun muassa venäjän demokratiakehityksen tilasta ja takaiskuista mietin miten voi sulkea silmänsä meidän oman yhteiskuntamme ilmapiirin kehitykseltä huonompaan suuntaan

tämän poikkeuksellisen tärkeän ja kansanvaltaa ja eduskunnan budjettivaltaa nakertavan talouskurisopimuksen eduskuntakäsittelystä on kyllä todella tehty arvoton näytelmä

totalitaarisuus autoritaarisuus tunkkaisuus suiden tukkiminen ja rahan vallan tunkeutuminen entistä syvemmälle politiikan rakenteisiin puolueiden toimintaan ja median hallintaan ovat vahvistuvia kehityssuuntia

jo toisen kerran käsittelyjärjestys on laadittu siten että varmuudella media on käsittelyn seurannan ulkopuolella

satoselle

tämä nyt käsittelyssä oleva tuloverolain muutos lisää tulkinnanvaraisuutta ja sekavuutta komennusmiesten matkakorvausten verokohtelun osalta

tästä sumutuksesta hyötyy oikeisto eikä heidän todellinen politiikkansa työttömien kyykyttäminen ja työntekijöiden oikeuksien polkeminen tule riittävästi julki

lex nokia ja biotunnisteiden rekisteröinti saavat vielä tällä vaalikaudella seurakseen esitutkinta pakkokeino ja poliisilakien uudistuksia

kysymys

milloin komennusmiehelle muodostuu varsinainen työpaikka

nyt perustettavalla biotunnisterekisterillä tulee olemaan lisääntyvää käyttöä kun uutta lainsäädäntöä synnytetään

euroopan unionissa ollaan kaappaamassa jäsenvaltioiden budjettivaltaa komissiolle siis virkamiehille pois kansojen valitsemilta edustajilta myös suomen eduskunnalta

äärioikeistolle biotunnisterekisterin luominen näyttää olevan strateginen vaatimus juuri silmälläpitäen näitä kansalaisten oikeuksia vahvasti rajaavia lakiuudistuksia

siis ei synny mistään pisteestä ikään kuin sitä kriteeriä josta määritellään milloin jokin työpaikka on komennustyöpaikka ja milloin hänellä on varsinainen työpaikka

tämä tapahtuu tällä talouskurisopimuksella ja vielä pidemmälle menevillä tiekartoilla joita viime viikkoina on komission piiristä jo esitelty

muutos vaikeuttaa tuhansien ikääntyneiden työttömien pysymistä ansioturvan päivärahalla tuhansia uhkaa pudota työmarkkinatuelle

talouskurisopimuksen poliittinen kenkäpari on pankkiunioni jossa pankit pelastetaan euromaiden yhteisellä vastuulla

kansalaiselle tarjotaan talouskuria julkisen velan kasvun ja tasapainottamistoimien varjolla verojen kiristyksiä julkisen sektorin ja julkisten palvelujen leikkaamista eläkkeiden ja muun sosiaaliturvan leikkauksia ja kasvavaa työttömyyttä lyhyesti sisäisen devalvaation politiikkaa

tässä on tämä ongelma ja myöskin se että verottaja katsoo edelleen esimerkiksi telakkateollisuuden osalta että kaikki telakat ovat varsinaisia työpaikkoja

esitys on elinkeinoelämän keskusliiton ohjelman mukainen reilu vuosi sitten ek vaati putken lakkauttamista kokonaan

otin vielä vasta kun

kertymiä on heikennetty ja varmaankin hakeutuminen eläkkeelle hidastuu käytännössä lakkaa kokonaan

vielä reilu kuukausi sitten valtiovarainministeri urpilainen ja pääministeri katainen käyttivät samaa kielikuvaa kuvatessaan talouden epävarmuutta

aivan ennenkuulumatonta vasemmiston politiikkaa suomenmaassa

valistunut veikkaus kertoo että muutaman vuoden viiveellä työryhmä ehdottaa eläkeiän korottamista

olemme sumun keskellä ja yritämme navigoida ministeri urpilainen kuvaili vielä taloudellisessa katsauksessaan eduskunnalle kuukausi sitten

suomen työväenliike sen saavutukset ja taistelijat jotka ovat näitä saavutuksia olleet ajamassa häpeävät kyllä tätä rappiota

työvoimakoulutukseen osallistuville maksettavat koulutustukipäivät luetaan jatkossa esityksen mukaan työttömyyspäivärahan enimmäiskestoon

hämmästelen eurooppalaisen vasemmiston kriittisestä kannasta irtautunutta vasemmistoliittoa ja hämmästelen myös sdpn pesäeroa euroopan ammattiyhdistysten yhteisjärjestön näkemyksestä

puhemies

ministeri urpilainen kertoi valtion taloudelliselta tutkimuskeskukselta tilaamastaan muistiosta ensi vuoden talousarvion tulonjakovaikutuksista

heikennys vaikeuttaa merkittävästi työttömien mahdollisuuksia hankkiutua työvoimakoulutukseen varsinkin kun tiedämme että työttömien omien toiveiden mukaisiin koulutuksiin on erittäin vaikea päästä ja työvoimakoulutuksen resursseja ei juuri lisätä

kysyin turusta keskimääräistä odotusaikaa minulle kerrottiin että odotusaika työttömän haluamalle kurssille on keskimäärin kahdeksan kuukautta

perusturvan tasokorotukset sekä työtulo ja perusvähennyksen korotukset antavat pienituloisille hieman enemmän käteen elinkustannusten nousun armottomassa puristuksessa se on tosiasia

marraskuuta laaja eurooppalainen lakko ja mielenosoituspäivä jossa euroopan ammatillinen yhteisjärjestö osoitti ja kertoi kantansa ja osoitti myös joukkovoimansa

arvoisa herra puhemies

minkä muun johtopäätöksen tästä voi tehdä kun tilannetta pidetään epävarmana kuusi vuotta ja samojen vuosien aikana samalla ajanjaksolla on tuhansien vuokratyöntekijöiden halpatyövoiman invaasio telakoille ja rakennusteollisuuteen

rajun työttömyyden kasvun oloissa heikennys ajaa tuhansia ahdinkoon työmarkkinatuen varaan

euroopan ammatillinen yhteisjärjestö eli eay on vahvin euroopan unionin ammatillinen organisaatio

täällä keskustelua herättänyt vattin tutkimusmuistio korosti lisäksi että kuvatut tulonjakoarviot ovat verotukseen ja sosiaaliturvaan ehdotettujen muutosten vaikutuksia

ei tästä mitään muuta poliittista johtopäätöstä voi tehdä

tätä asiaa ei ole haluttu korjata koska on haluttu kotimainen komennustyövoima syrjään

perusturvan varassa oleville ja erityisesti pitkäaikaisille työmarkkinatuen saajille uudistukset eivät tuo edes niitä minimaalisia etuja joita ansiosidonnaisella olevat suhteellisen vakaan työsuhteen varassa eläneet ja toimineet saavat

minulla on tässä kommentti vaikka ed

suomesta eayn jäseniä ovat kaikki kolme palkansaajakeskusjärjestöä eli sak sttk ja akava

karimäki ei nyt ole enää paikalla siihen että todellakaan ei ole kysymys mistään työntekijän subjektiivisesta oikeudesta palata työhön

laskelmista puuttuvat kuntaveron kiinteistöveron ja lukuisien asiakasmaksujen korotusten vaikutukset ja tietenkin elinkustannusten nousun karu todellisuus

näin meillä työväenpuolueet vasemmistoliitto ja sosialidemokraatit piut paut välittävät eurooppalaisen työväenliikkeen ammattiyhdistysliikkeen ja euroopan työväenluokan näkemyksistä

se perustuu tietysti sopimukseen ja jos taloudelliset ja tuotannolliset syyt yrityksessä ovat sellaiset että työnantaja ei voi pitää sopimuksesta kiinni silloin irtisanomiskirje tulee kyllä vapaan aikana tämän vapaan käyttäjälle

kokonaisuudessaan laskelmat kertovat siitä että budjetin myönteiset tulonjakovaikutukset ovat suhteellisen vaatimattomia

arvoisat edustajat

pidän ongelmallisena sitä että tämä sopimus vapaasta ja paluusta takaisin työhön antaa helposti hyvässä uskossa olevalle vapaan käyttäjälle käsityksen että vapaan aikana ei ole pelkoa joutua irtisanotuksi taloudellisista ja tuotannollisista syistä ja näinhän ei ole

ei ole näköalaa poliittisen voimasuhteen muuttamiseksi tässä maassa ellei ammattiyhdistysliike ryhdistäydy ja sitoudu myös työttömien jäsentensä etuihin

olen sitä mieltä että uusi palkaton perhevapaa on kyllä inhimillinen vapaaehtoisuuteen ja sopimiseen perustuva tapa ottaa vastuuta omaisten ja läheisten hoivasta mutta ansiotyössä olevalle se on myös taloudellinen riski

siksi vapaata käyttävän irtisanomissuoja mahdollisuus palata entisen työnantajan palvelukseen olisi syytä säätää yhtäläiseksi muita perhevapaita käyttävien kanssa juuri tämän takia ettei toimita hyvässä uskossa ja kuitenkin niin että todellisuus on toinen

siitä nähdään että muutos on laskennallisenakin pieni eikä merkittävästi muuta köyhien ihmisten tilannetta

tarvitaan vähintään samansuuruisia tasokorotuksia usean vuoden ajan jotta tulonjaossa nähtäisiin olennaisempi muutos

siis yli vaalikauden ulottuva ohjelma lukuisia etuuksien asteittaisia tasokorotuksia köyhyyden torjumiseksi sitä vasemmistoliitto on vaatinut

ainoa varma asia on

se on selvä

arvoisa herra puhemies

tämä lakiesitys on kyllä hämmentävää luettavaa ja yhtä hämmentävää kuultavaa oli ed

muistatte että vuosi sitten täällä nuijittiin valtavalla kiireellä läpi terveydenhuollon ammattilaisten työtaisteluoikeutta murtava pakkotyölaki

nyt hallitus on virkamiesvalmistelun varassa ilman kolmikantavalmistelua antanut lakiesityksen jonka mukaan kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tiedot julkaistaisiin internetissä niin että ne ovat kenen tahansa vapaasti saatavissa

terveydenhuollon ylikuormitetut ammattilaiset tekevät arvokasta ja uhrautuvaa työtä näin julistetaan juhlapuheissa

mutta käytännössä oikeutettuja palkankorotusvaatimuksia vastaan säädettiin pakkotyölaki ja nyt ollaan aikeissa avata heidän henkilötietonsa kaikkien häiriköiden ja nettirikollisten riepoteltavaksi

lakiesityksen perusteluissa korostetaan julkisen tietopalvelun ja avoimen rekisterin tarpeellisuutta kun pyritään parantamaan kansalaisten ja muiden tahojen tiedonsaantia terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattipätevyydestä

arvoisa herra puhemies

rekisteristä olisi poimittavissa ammattihenkilön nimi rekisteröintinumero syntymävuosi ammattipätevyys ja työpaikka

keski afrikan tasavallan viimevuotisen viimeisimmän vallankaappauksen tuskin kuitenkaan viimeisen seurauksena maa on ajautunut aseistettujen ryhmien käsiin

väkivaltaisuuksien lisäksi tilannetta on kärjistänyt globaali finanssikriisi ja maalle tärkeiden kaivannaismineraalien hintojen romahtaminen